arvoisa puhemies

taata kaikille yhdenvertaiset ihmisten todellisia tarpeita vastaavat ja laadukkaat palvelut eli taata palvelut silloin kun niitä tarvitaan sellaisina kuin niitä tarvitaan ja kaikille niille jotka niitä tarvitsevat

ratkaisu ei ole täydellinen mutta yhdessä tekemällä voimme saada aikaan meille suomalaisille parhaan mahdollisen olemmehan aikaisemminkin rakentaneet sosiaali ja terveydenhuollon ratkaisuja maahamme

tehty ratkaisu yhdistää sosiaali ja terveyspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi

uudistus myös kaventaa eriarvoisuutta

nykyisessä järjestelmässä hyväosaisilla ja hyvätuloisilla on mahdollisuus käyttää halutessaan sairausvakuutusten tai työterveyshuollon kautta yksityisiä palveluita

pienituloisilla ja työttömillä tätä mahdollisuutta ei käytännössä ole ollut

uuden valinnanvapausjärjestelmän kautta jatkossa kaikki pääsevät valitsemaan julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä

valinnanvapaus paitsi poistaa eriarvoisuutta myös lyhentää jonoja ja kirittää niin julkiset kuin yksityisetkin palvelut nykyistä laadukkaammiksi

haluamme mallin jossa on tilaa niin yhden naisen yrityksille kuin järjestöille julkiselle osaamiselle ja myös esimerkiksi kokonaisia palveluketjuja rakentaville hoivayrityksille

monista erilaisista tuottajista ja näiden välillä ihmisten itse tekemistä valinnoista syntyy kokonaisuus jossa voittaja on palveluita tarvitseva ihminen

mielestäni tämä omaishoitolain eteenpäinvieminen on erittäin tärkeä asia mutta haluaisin puuttua vielä täällä esille nostettuun henkilöstömitoitusasiaan

uskomme ihmisen valintoihin emme järjestelmän kaikkivoipaisuuteen

kannattaa muistaa että henkilöstömitoitus ei ole pelkkä luku jossain suosituksessa tai muussa paperissa vaan henkilöstömitoituksen on perustuttava asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin

uudistus vaatii toki vahvaa valtakunnallista ohjausta mutta onnistunut siitä tulee ainoastaan siinä tapauksessa että alan henkilöstö pääsee mukaan uudistustyöhön

näiden laadukkaiden palveluiden tuottaminen edellyttää että käytössä on oikeanlaista henkilöstöä ja henkilöstön osaamista juuri oikeassa paikassa

henkilöstön mukaan ottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeää sillä uudistuksen yhtenä tavoitteena on juuri koulutetun ammattihenkilöstön saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa

tärkeämpää kuin pelkät numerot on se että voidaan miettiä myös sitä että meillä on se oikea osaava henkilöstä oikeassa paikassa

toki täytyy sanoa että myös paitsi sen hyvän hoidon laadun puolesta puhumisen kannalta henkilöstömitoitus kyllä on yksi vetovoimatekijä myös sille että saamme jatkossakin tarpeeksi ja osaavaa henkilöstöä alalle

uudistuksen ansiosta sosiaalityöntekijät lähihoitajat lääkärit sairaanhoitajat ja muut alojensa ammattilaiset saavat otettua kaiken osaamisensa käyttöön

on hyvä muistaa että kysymys ei ole vain lääkärille pääsystä vaan jatkossa yhä enemmän sekä terveydenhuollon että sosiaalialan muut ammattihenkilöt ovat avainasemassa asiakkaiden oikea aikaisessa auttamisessa

sote ratkaisussa ei ole ensisijaisesti kysymys hallinnosta tai rakenteista vaan siitä miten kansalaiset tarvitessaan saavat palveluita oikea aikaisesti oikeassa paikassa

kokoomukselle uudistuksessa tärkeintä on

arvoisa puhemies

minä haluaisin vielä kerran kiinnittää huomiota nimenomaan tähän keskusteluun siitä että helposti tämä keskittyy tähän terveyspuoleen

se on ilmeisesti jotenkin helpompi meidän ymmärtää ja se on tällainen suuri joka vie sen huomion mutta toivon että jatkossa tässä valmistelussa todellakin huomioidaan se että kysymys on sosiaali ja terveysratkaisusta

ministeri rehula on sitä ansiokkaasti minulla on ollut mahdollisuus kahtena päivänä häntä kuulla tuonut esille ja toivon että se menee yleisesti perille

mutta se mitä haluan vielä sanoa myös on että haluan korostaa sitä että esimerkiksi nämä joustavat palveluketjut tai sitten se että me todellakin tätä kestävyysvajetta kampittaisimme eivät onnistu jos puhumme pelkästään lääkärille pääsystä

meillä on jo hyviä esimerkkejä toimivista palveluista joissa on esimerkiksi sydänhoitajia astmahoitajia ja muita eli nimenomaan tätä erityisosaamista ja niin että potilaat asiakkaat saavat oikeata hoitoa oikeassa paikassa

tässä on nostettu nyt esille nämä matkasynnytykset ja minun mielestäni tässä kannattaa ottaa huomioon se että kysymys on myös hyvin pitkälti koulutetun henkilöstön osaamisesta etukäteen

eli jos meillä on todellakin hyvä toimiva äitiysneuvola jossa kätilöt ja terveydenhoitajat osaavat myös ennakoida sitä mitkä synnyttäjät ovat sellaisia jotka pitää ohjata jo ennemmin sinne synnytyspaikkaan niin me voimme myös tällä välttää näitä matkasynnytyksiä

kaiken kaikkiaan tärkeintä on varmaan se että meillä on tarpeeksi sitä osaavaa henkilöstöä on kysymys sitten synnytyssairaalasta tai on kysymys siitä äitiysneuvolasta

arvoisa puhemies

tässä laissa ehdotetaan monia tekijöitä joiden tarkoituksena on nimenomaan edistää terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista vahvistaa ammattipätevyyttä ja tärkeätä on myös lisätä potilasturvallisuutta

näitä tällaisia asioita on jo tässä edellä mainittu eli tämä eurooppalainen ammattikortti kielitaidon varmistaminen sähköinen hälytysjärjestelmä ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

se ongelmallinen asia tässä ammattipätevyysdirektiivissä on se että tässä on tarkoituksena säätää myös tästä osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta joka tarkoittaa sitä että henkilö ei saa harjoittaa kaikkea ammattiin liittyvää toimintaa vaan hänellä on rajoitettu oikeus toimia tehtävissä

entisenä ison yksikön esimiehenä voin kokemuksesta sanoa sen että on kyllä täysin mahdotonta valvoa tällaisten henkilöiden toimintaa jos näin olisi

silloin kun tämä valvonta ei onnistu se myös tarkoittaa sitä että helposti tällä on negatiivisia vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja me emme varmaan missään nimessä halua sellaisia ratkaisuja täällä suomessa tehdä

muun muassa lääkäriliitto farmasialiitto ja tehy ovat näissä omissa lausunnoissaan ottaneet kantaa siihen että tämmöinen osittainen ammatinharjoittamisoikeus ei sovi heidän edustamiensa ammattien edustajille ja toivonkin nyt sitten että sosiaali ja terveysvaliokunta tarkasti myös miettii mitä tämä osittainen ammatinharjoittamisoikeus sitten käytännössä tarkoittaisi meidän terveydenhuollossa

täältä budjettikirjasta stmn kohdalta löytyy myös tällainen iloinen asia että täällä lukee että tätä kolmikantaista samapalkkaohjelmaa aletaan valmistella jatkossa työmarkkinaosapuolien kanssa

siinä kokonaisarvioinnissa joka nyt tässä viimeksi samapalkkaisuusohjelmasta on tehty todetaan että haetaan ne nyt käytössä olevat toimenpiteet jotka edistävät samapalkkaisuutta mutta myös sitten mietitään tulisiko käyttää uusia keinoja

eli onko ministeriössä nyt näkemystä tällaisista konkreettisista tavoitteista ja mahdollisista uusista keinoista tämän asian eteenpäinviemiseksi

olin kuulevinani että edustaja alanko kahiluoto totesi äskeisessä puheenvuorossaan että hallitus leikkaa julkisen sektorin palkkoja

tässä puhuttiin tästä ammatillisesta koulutuksesta ja opetushallituksen aika tuoreen tilaston mukaan tässä ammatillisen perustutkinnon läpäisemisessä olisi kyllä ne kun tekemiseen ei varaa vielä parantamisen varaa vielä

olen kyllä sitä mieltä että me voimme varmasti laajentaa tutkintoja laaja alaistaa niitä ja sitten myös sitä määrää laskea ja toivottavasti tehdä niistä myös houkuttelevia

arvoisa puhemies

palaan tähän tutkimusasiaan ja olen erittäin tyytyväinen siitä että valiokunta on antanut tälle hoitotyön tutkimukselle sen määrärahan ja toivon että tämäkin asia samoin kuin päihdeäidit ratkaistaan kestävällä tasolla jatkossa

minä näen nimittäin niin että näyttöön perustuvan hoitotyön avulla luodaan kuitenkin yhtenäisiä hoitokäytäntöjä ja varmistetaan oikea ja vaikuttava hoito potilaille ja tällä näyttöön perustuvalla toiminnalla voidaan myös vähentää kustannuksia mikä erityisesti tällaisena aikana kun rahaa on vähän on tärkeä asia

ja todellakin se jatko on

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon uudistamiselle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet taata yhdenvertaiset asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut koko maassa vahvistaa peruspalveluja ja toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne

aivan keskeisiä tavoitteita ovat myös terveyserojen kaventaminen julkisten palvelujen tuottavuuden parantaminen ja julkisen sektorin kestävyysvajeen supistaminen

tätä ratkaisua on haettu jo vuosia erilaisissa kokoonpanoissa ja erilaisten mallien avulla

tosiasia kuitenkin on että hoitoa tarvitseville on yhdentekevää millä hallintomallilla palvelut järjestetään kunhan palveluja tarvitessaan niitä saa

siksi monen sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaan niin sanotun tavallisen ihmisen siis mielestä käytävä keskustelu ratkaisumalleista on tuntunut kovin kaukaiselta oman arkielämän näkökulmaan nähden

oleellista onkin että jatkossakin jo nyt alueilla hyvin toimiva yhteistyö julkisen yksityisen ja järjestöjen välillä palveluntuottajina jatkuu edelleenkin

ylipäätänsä yhden uudistuksen tavoitteen pitäisi olla että hyvät käytännöt saataisiin laajasti ja tehokkaasti käyttöön koko maassa

hallitusohjelmassa mainittu tietojärjestelmien parantaminen lisää toivottavasti tuottavuutta koko sote sektorilla

arvoisa puhemies

on tärkeätä että alan ammattitaitoinen henkilöstö pidetään mukana uudistuksen kaikissa vaiheissa ja heidän osaamisensa hyödynnetään uudistuksen toteuttamisessa

uudistus vaatii toki vahvaa valtakunnallista ohjausta mutta onnistunut uudistuksesta tulee ainoastaan siinä tapauksessa että alan henkilöstö pääsee mukaan

teija